arvoisa rouva puhemies

katsottiin että hän työllistyy oman työn kautta omaishoitajana

kuitenkin hän pystyy osoittamaan olevansa työmarkkinoiden käytössä koska kunnan sosiaalivirasto ja kotihoito suhtautuvat myötämielisesti asiaan ja sieltä on luvattu järjestää kaikki tarpeellinen apu vaimon hoidossa

automaattisesti omaishoito ei estä työttömyyspäivärahan myöntämistä mutta käytännössä omaishoitaja ei kuitenkaan saa työttömyysturvaa omaishoidon tuen rinnalla

en nyt osaa sanoa kuka viulut maksaa maksakoon kuka tahansa mutta tämähän on säästöä nimenomaan sillä ajatuksella että tämä ikääntynyt ihminenkin puolessa vuodessa saatetaan saada nykyaikaisella kuntoutuksella siihen kuntoon että hän kotiutuu

tämä johtuu siitä että työministeriön asiasta antamia ohjeita tulkitaan eri tavoin sekä työ että elinkeinotoimistoissa ja työttömyyskassoissa

kyllä laitospaikka maksaa hirvittävän paljon enemmän kuin se että hän sinne kotiin pääsisi

arvoisa puhemies

mitä hallitus aikoo tehdä

ärtynyt sitä voi myös neuvottelutusnäytetään ja tämä asia näyttää nyt terveys

arvoisa puhemies

kannatan ed

arvoisa herra puhemies

maamme turvallisuus ja puolustuspolitiikan tulee tähdätä uskottavan puolustuskyvyn ylläpidon ja kehittämisen turvaamiseen myös ta loudellisesti

yhteiskunnassamme valtion rahoitukselle asetetaan jatkossa erityisiä haasteita

arvoisa herra puhemies

kannatan ed